tietenkin on niin että myös oikeudenmukaisuusseikat puoltaisivat tätä

ja tässä meidän mallissamme jos katsotte sieltä vastalausetekstistä olemme esittäneet että energiatehokkuus huomioitaisiin eli omavastuukorko olisi sitä alempi mitä energiatehokkaampi suunnitelma olisi

jos asut pientalossa hyvä niin voit silloin käyttää tätä kotitalousvähennystä mutta jos asut kerrostalossa niin käytännössä isoihin peruskorjauksiin ei pysty käyttämään vastaavalla tavalla kotitalousvähennystä

toinen koskee sitä että haluamme pistää stopin sille että nämä kiinteistöyhtiöt voivat korkovähennysoikeutta käyttämällä tosiasiassa välttää veroja ja esitämme tämän korkovähennysoikeuden laajentamista

toinen huomio minkä haluan nostaa tässä esiin on kyllä se että minun mielestäni edelleen kannattaisi miettiä sitä miten tämä tilanne saataisiin tasa arvoiseksi ensi vuonna esimerkiksi asunto osakeyhtiöiden ja pientalojen välillä

siksi esimerkiksi jatkumona sille että viime kaudella tuimme suhdanneluonteisesti aran kautta peruskorjausta voisi olla hyvin perusteltua viedä sitten tätä mallia eteenpäin

tänä päivänä täytyy todeta että meillä on käsittelyssä varmasti tämän eduskuntakauden ensimmäinen lisätalousarvioon liittyvä vastalause joka on tehty yhdessä sosialidemokraattien vasemmistoliiton ja vihreiden toimesta

kolmannen lausuman mukaan niin sanottujen lex nokia säännösten siirtämistä työelämän lainsäädäntöön jatketaan

sitten siellä taas saattaa moni kerrostaloasukas ihan aidosti ihmetellä miksi minä en saa vähentää sitä osuutta minkä vaikka taloyhtiömme putkiremontti vie tosiasiassa minun lompakostani miksi en minä saa vähentää sitä samalla tavalla kuin saa pientaloasuja

juuri tässä vastalauseessa me peräänkuulutamme sitä että täällä tiedostetaan että työllisyysmäärärahat ovat loppu tai kehitysyhteistyömäärärahoja ei edes siten kohdella kuin hallitus omassa hallitusohjelmassaan haluaa tehtävän

uudistuksilla suomi pystyy entistä paremmin tarttumaan digitaalisen maailman haasteisiin

tässä puhemies lyhykäisesti vastalauseemme sisältö

kyllä minä tamperelaisena yhdyn ihan tähän kimmo sasin ihmettelyyn

haluan näillä sanoilla arvoisa puhemies toivottaa asiaa käsitteleville valiokunnille liikenne ja viestintävaliokunnalle hallinto sivistys talous puolustus sekä perustuslakivaliokunnalle tuloksellista valiokuntakäsittelyä

mielestäni ne esitykset mitä olemme tehneet ja kannattaneet muun muassa tämän kotitalousvähennyksen laajentamisesta ovat edelleen ajassa ja esimerkiksi kiinteistöliittohan olisi pitänyt tätä mallia erittäin hyvänä

mutta puhemies tässä on semmoinen ongelma että täällä hallituspuolueet tämän saman myöntävät omassa mietinnössään mutta eivät sitten yllä sille tasolle että valtiovarainvaliokunta ja sitä kautta koko eduskunta myös peräänkuuluttaisivat toimia näiden ongelmien isojen ongelmien ratkaisemiseksi

tehdään se hyvässä yhteistyössä

valitettavasti kun te palasitte teidän paketteihinne ei sisältynyt sijoittajavastuuta ei sisältynyt vakuuksia veronmaksajien turvaksi

toinen asia sitten on tietenkin kun täällä puhuttiin tästä ekotehokkuudesta niin minä en nyt malta olla sanomatta että vaikka tämän lain myötä niin kuin ministeri totesi ei välttämättä tule sitä ongelmaa että ei ainakaan heikennettäisi tai ei ainakaan rakennettaisi epäekotehokkaasti jos näin voi sanoa niin kyllä siihen olemassa olevaan pientalojen kotitalousvähennykseen olisi ihan oikeasti eikö vain ed

kyllä minusta nämä kokoomuksen ja oikeiston hyvin ylimieliset puheet vähän kertovat siitä että tässä ollaan nyt menossa asenteella sellaiseen ylimielisyyteen mikä oli sadan vuoden takaa että köyhät kyykkyyn ja työläiset kyykkyyn kun me tässä tulemme

minusta on käsittämätöntä että nyt kun tämä hallitus tiukensi linjaa ja nämä periaatteet toteutuivat niin te sanotte että jotain ikään kuin olisi löysentynyt tässä linjassa

siksi me yhteistyössä esitämme omassa vastalauseessamme neljää lausumaa joista ensimmäinen lähtee siitä että heti syksyn alussa on tuotava työllistävä lisätalousarvio

ministeri lehtomäelle ja edustaja tynkkyselle sanoisin että omassa puheessani siteerasin ympäristöjärjestöjä jotka ovat sanoneet että tämä hallitus on luontokielteisin

kyllähän tässä on kysymys nimenomaan sopimusyhteiskunnan voimasta sen yhteiskunnan voimasta jonka edellinen porvarihallitus heitti romukoppaan

pulliainen pitänyt siinä vaiheessa kun se valmisteltiin tehdä joku mekanismi missä olisi tsekattu se että se kotitalousvähennys menee nimenomaan energiatehokkaaseen rakentamiseen vaikka siihen että vaihdetaan lämmitystä niihin pelletteihin tai maalämpöön tai lämpöpumppuun sähkölämmitteisten ja öljylämmitteisten talojen lämmitysmuotojen sijaan

tietenkin täytyy sanoa että aika hämmentävää on se että nyt tämä tämänhetkinen porvarihallitus näyttää jälleen kerran unohtaneen sopimusyhteiskunnan jalot periaatteet kun samaan aikaan tämä yhteiskuntasopimusyritys kompuroi näine yksipuolisine kiristysruuveineen

arvoisa puhemies

siellä edellinen työministeri lauri ihalainen muun muassa keräsi aina voimakkaita toimia työllisyyden edistämiseksi juuri lisätalousarviossa koska ongelmaan täytyy puuttua tässä ja nyt

minä luotan kyllä viisaaseen ihmiseen joka varmasti on huomannut viime aikoina lehdistä että kyllä ne suurimmat sotkut arvoisa oikeisto löytyvät ihan näistä nova groupeista ja kehittyvien maakuntien suomesta joissa aika vähän kyllä poliittinen vasemmisto on päässyt profiloitumaan

tarkoitan sitä että minusta se vain on ihan aidosti niin väärin tänä päivänä että tämä kotitalousvähennys mahdollistaa vaikka sen että muutetaan joku rakennus ympärivuotiseksi ja lämmitetään sähköllä

mutta arvoisa puhemies kun tässä on puhuttu eläkkeensaajista ja heidän toimeentulostaan tulevaisuudessa haluan kyllä ajankohtaisen kysymyksen näin budjettiriihen kynnyksellä eläkkeensaajan toimeentulosta tässä ja nyt kysyä ministeriltä kun hän on täällä paikalla

kiitos siitä että olette huomioineet sen ja siinä on myös viesti hallitukselle hallituspuolueidenkin edustajilta että tähän oikeaan ongelmaan on huomio kaiken kaikkiaan kiinnitetty

sarkomaa ja arvoisat hallituspuolueet nyt vetoan teihin että poistetaan tämä kirjaus täältä

siinä menee kyl lä

tai äänestäkää sitten sen sdpn ponnen mukana jossa puhutaan että jokamiehenoikeuksiin ei kosketa ja maksuja kansallispuistoihin ei hyväksytä

puhemies

nyt että tämä malli tämän mallin myötä

tämä hallitus antaa näitä kasvupakettiesityksiä toisin kuin edellinen hallitus joka oli antavinaan mutta tuloksia ei tullut puheesta huolimatta

tarastin komitea sitä esitti ja meille oli suuri pettymys että vihreän oikeusministerin tuija braxin esityksestä enää tätä ei löytynyt

kaikkonen jos se on vain tällainen kolehti mistä te puhutte niin miksi ihmeessä täytyy eduskunnantasoisen elimen kirjoittaa omaan mietintöönsä se

tähän esitykseen sisältyy myös sosialidemokraattien vastalause jossa kannamme jälleen kerran huolta työllisyysmäärärahojen riittämättömyydestä

siellä vain on se valtiovarainministeriön vero osaston vahva mahtikäsky joka sanoo että tämä on niin vaikeaa eikä näin voi tehdä

minä nyt sallin sen oppositiolle että voi tietenkin vetää mutkia suoraksi mutta kyllä nyt on niin että kun historiallisesti tulee vihdoin tämä laki veroparatiisien suitsimiseksi ja korkovähennysoikeuden rajaamiseksi mitä edellinen hallitus puheista huolimatta ei saanut aikaan niin olisi ollut kohtuullista edes siitä pikkuisen kiittää hallitusta ja olla yhteisesti iloinen siitä että pistämme veroparatiiseja kuriin mutta vedettiin kyllä nyt aika pahasti se oppositiovaihde päälle mutta se sallittakoon

tämähän on aivan kestämätön tilanne ja kyllä minä tiedän monia tämän adressin allekirjoittajia jotka ovat kertoneet äänestäneensä perussuomalaisia

se on itse asiassa valtavan surullista että tässä on jo aika mones lisätalousarvio minkä hallitus tekee ja edelleenkään siinä ei pysytä tilanteen tasalla sen suhteen kuinka paljon tässä tilanteessa työttömyys pitkittyy ja nuorisotyöttömiä pitkäaikaistyöttömiä on paljon

viitattiin siihen että ei ole oikea arvovalinta että rikkaat selviävät näistä talkoista kuin koira veräjästä ja samaan aikaan leikkauksia tässä kokonaisuudessa tehdään kaikkein heikoimmille

tämä on vaarallista

haluaisin nyt perussuomalaiselta ministeriltä ihan todella käsi sydämellä kysyä

lapsille ikäihmisille työttömille

kaikki ymmärtävät että jos pienituloisen eläkkeensaajan ostovoimasta leikataan niin silloin se ei ainakaan myöskään taloutta paranna vaikka se on myös inhimillisesti väärin se on myös talouspoliittisesti epäviisasta

puhemies

tämä antaa myös hyvän syyn todeta että tämähän osoittaa sitä hallituksen talouspolitiikan nurinkurisuutta

kun katsoi teidän omaa vaihtoehtobudjettianne siinä oli viidesosapromillen ero velanotossa esimerkiksi hallituksen esitykseen nähden

pääministeri sipilä on itse myöntänyt että tämä hallituksen ohjelma perustuu siihen että hyväosaiset eivät ole mukana lamatalkoissa

puhua voitte miljardiluokan asioista mutta valitettavasti nämä teot joita te esitätte ovat paperilla sitten viidesosapromillen luokkaa kaikkinensa

kysehän on siitä että tämä leikkauskierre mihin hallitus on ajautunut johtuu siitä että hallitus on laiminlyönyt kasvun ja työllisyyden toimenpiteitä ja koko työllisyyspolitiikan

me olemme tästä toista mieltä

on reilumpaa että esimerkiksi verolinjoja hivenen muuttamalla me pystymme tekemään sellaisia arvovalintoja että myös työllisyyteen panostetaan ja kiperämpiä leikkauksia pystymme tätä kautta näiden valintojen kautta torjumaan

tässä pitäisi tapahtua se linjan muutos mitä odotimme kehysriiheltä ja on todella surullista että päinvastoin kävi

halusin vain sanoa että tämä oli mukava kuulla että täällä parikin puheenvuoroa todisti että aiotte ottaa koppia näistä sdpn vaihtoehtobudjetin hyvistä esityksistä ja sehän on tosi tärkeä asia että käytte ne läpi

jos vastustatte katatteko ne vai mikä on linjanne

pääministeri sipilä on myös kertonut että näitä kaikkia vaikutuksia tasa arvoon oikeudenmukaisuuteen tulonjakoon työllisyyteen arvioidaan toki mutta vasta jälkikäteen

kertokaa

mielestäni on ollut merkille pantavaa ja olemme sitä jo ennenkin täällä salissa maininneet että on ollut hyvä että esimerkiksi työministeri lindström on sanonut ottavansa kopin tästä rinteen mallista ja on sanonut että rinteen mallia tutkitaan ja viedään eteenpäin

me lähdemme siitä että ei jälkikäteen arvioida vaan tietenkin arvioidaan etukäteen ja tätä koskee meidän opposition sdpn vasemmistoliiton ja vihreiden yhteinen vastalause

sitten voimme vaikka yhdessä siitä iloita koska minusta se on hyvä esimerkki siitä että myös opposition esityksiä voi sitten hallitus viedä eteenpäin

luovuus kulttuuri taide kaikki nämä näin taloudellisesti ankeina epävarmoina aikoina lisäävät kyllä henkistä hyvinvointia ja se on äärimmäisen tärkeä asia

arvoisa puhemies

liittyen siihen hallitus toisi selkeän suunnitelman jotta teollinen toiminta voisi jatkua ja myös varasuunnitelman sitä varten jos sitten toiset ajat koittavat

kun täällä niitä kilpailukykyasioita kyseltiin ja verotuksen yhteyttä niin en minä toisaalta myöskään ollenkaan ymmärrä sitä miten se edistää kilpailukykyä että nyt yritykset hyvä että tekevät suurta tulosta jakavat enemmän ja enemmän osinkoja omistajille

tässä sdp on ollut todella johdonmukainen

ja tässä suhteessa kyllä nämä puheenvuorot olivat erittäin mukavaa kuultavaa

siksi yhdyn kaikkiin niihin puheenvuoroihin mitä täällä on käytetty siitä että meillä on turvattava esimerkiksi meidän taiteentekijöidemme toimeentuloa

tiukka linja sijoittajavastuu

sanon arvoisa keskusta ja arvoisat perussuomalaiset teille että viime kaudella kun sdp vaati vakuuksia ja sijoittajavastuuta sanottiin että ei mahdollista

puhemies

siksi kysyn teiltä arvoisa puhemies tarvitseeko minun jälleen kerran tässä puheenvuorossa kertoa sosialidemokraattien suhde velkaantumisasteeseen tai kokonaisveroasteen nousuun tai muuta koska en haluaisi nyt pitkittää tätä keskustelua sillä että käyn sen moneen kertaan läpi

samaan aikaan on myös nähty positiivisena nimenomaan se luovien alojen mahdollisuus myös talouden pyörien pyörittäjänä se että kulttuuri paitsi on itseisarvo myös tuo työpaikkoja ja vahvistaa henkistä hyvinvointia jopa fyysistä sellaista ja sillä on vahva itseisarvo

ja toivon todella nyt sitä että kun tässä myös hallituspuolueet myöntävät nämä ongelmat ja kun me tuomme esityksen että eduskunta edellyttäisi hallitusta jo syksyn alussa puuttumaan esimerkiksi tähän työllisyysongelmaan niin myös hallituspuolueet voisivat näissä tulevissa äänestysratkaisuissaan tulla näihin ponsiin mukaan ja sitä kautta yhdessä voisimme tähän huutavaan ongelmaan puuttua

puhemies

puhemies

tähän ihan loppuun

toivoisin että täällä edustajat kunnioittaisivat toistensa puheenvuoroja edes sen verran ettei jatkuvasti toistettaisi niitä virheellisiä kohtia

tässä tietenkin kuulimme juuri että edellisen hallituksen aikana valitettavasti tasa arvo ohjelmassa ei edetty tavoitteiden mukaisesti ja tietenkin on hyvin tärkeää tästä eteenpäin niin toimia

keskusta omassa kreikan tukipaketissaan hommasi tätä samaa vakuutta tasan nolla euroa eli te annoitte lainaa täysin ilman vakuuksia ja nyt te moititte tätä tiukentunutta linjaa

musiikin osalla meillä on tällainen kuin kollektiivihallinnointidirektiivi jota ollaan implementoimassa kansallisesti parhaillaan ja se vaikuttaa lisensioinnin kehittymiseen eurooppalaisella tasolla

jos kaiken tämän jälkeen esimerkiksi suurimpien tulojen verotusta tai osinkojen verotusta kiristetään niin näiden talouselämän johtohenkilöiden jotka eivät ole halunneet omaehtoisesti osallistua tähän esimerkin antamiseen ja yhteiskuntaeheyden vahvistamiseen ei tulisi näistä veronkiristyksistä olla kovin yllättyneitä

eikö nyt kuitenkin ole niin että ennen vaaleja perussuomalaiset sanoivat että bensaveroa ei pidä nostaa päinvastoin sitä pitää laskea

minusta tämä on hyvin epäjohdonmukaista ja kyllä kehottaisin tosissaan katsomaan totuutta silmiin myös oman toiminnan suhteen

sitten täällä puhemies puhuttiin tästä estomääräyksestä

suunta muuttui ja on hyvin tärkeää että nyt olemme palanneet tälle keskitetyn sopimuksen tielle

eikö niin että nyt näin ei käynyt vaan nyt bensaveroa ollaan nostamassa

toisaalta edustaja lepomäki sanoi vähän niin että sitä voidaan kiertää ja tästä näkökulmasta puhui mutta sanon kyllä että aina valitettavasti säädöksiä voidaan kiertää on täysin mahdotonta tehdä sellaista ettei voisi

eikö niin että tämä on sinänsä hämmästyttävää koska ennen vaaleja perussuomalaiset kävivät kallista mainoskampanjaa muun muassa sillä että ei enää tukia kreikkaan ja kuinka ollakaan viime kesänä tehtiin soini ykkönen eli kreikan kolmas tukipaketti

minä arvostan sitä puhemies että täällä esimerkiksi edustajat pekkarinen ja rantakangas ymmärsivät tämän raamisopimuksen merkityksen mutta vähän harmittaa kun keskustan virallinen johto niin edustaja kiviniemi kuin edustaja tiilikainenkin kovasti tuntui moitiskelevan vähintään tyyliin väärin sammutettu

kun kerta emme osallistu talkoisiin varmasti on aika ymmärrettävää että päättäjä tekee tällaisia oikeudenmukaisia veroratkaisuja sen jälkeen

tämä ei naureskelulla eikä lauleskelulla selviä vaan tässä on kysymys myös suomalaisten veronmaksajien vastuiden rajaamisesta ja siksi pidän tärkeänä tätä sdpn johdolla tiukentunutta linjaa

tennilä tästä että emme me nyt niin voi tehdä että kaikkein vähävaraisimmat jätetään tietoyhteiskunnan ulkopuolelle päinvastoin me pystymme kyllä köyhille omat apujärjestelmät tähän luomaan ja se on välttämätöntä

mutta sen merkitys lähtee ennen kaikkea siitä että tällä säädöksellä annetaan signaali siitä laittomuudesta

eikö niin että tässä on aika monta asiaa jotka ovat nyt täysin päinvastoin kuin mitä luvattiin kansalaisille tuolla toreilla ennen vaaleja

on hyvä että on yksimielisyys siitä että yle on tarpeellinen ja myös halutaan tätä laajaa yleä joka palvelee paitsi enemmistöjä myös vähemmistöjä ja sillä tavalla asia on myönteinen

tosiaankin edustaja tiilikainen te sanoitte että hallitus jatkaa toimettomuuttaan päivänä jolloin puhumme raamisopimuksen sopimisesta hallitus jatkaa toimettomuuttaan

arvoisa herra puhemies

siitä oli kysymys kun puhuimme politiikan huoltovarmuudesta

kun täällä aivan oikein kiinnitettiin huomiota piratismin kitkemiseen taisteluun sitä vastaan niin tämä osaltaan tässä yhteydessä vastaa tähän piratismin kitkemiseen kaikkiaan

me olemme aika usein käyneet tässä salissa keskustelua tästä autoverosta siinä yhteydessä kun me olemme puhuneet hallituksen kokonaislinjasta sekä talouspoliittisesti että sitten arvovalinnoista

aikamoista pokerikasvoa vaatii ehkä tässä tilanteessa jopa tämän asian kääntäminen nurinkuriseksi tai negatiiviseksi

minä toivon että selkeä viesti ministeriltä tulisi nyt tässä lain valmistelun yhteydessä siitä minkä laajuisena tämän lain tämän uuden rahoituslain myötä yleisradio ja sen julkisen palvelun tehtävä halutaan turvata tulevaisuudessa

se on ollut iso pulma että silloin kun lähettäjä on tuntematon ei ole kerta kaikkiaan voinut mitään kanteita nostaa

toivoisin että tämmöinen kansallinen edistyminen ja yhteisvoima auttaisi myös teitä edes rantakankaan ja pekkarisen tavoin nyt vähän sanomaan että hyväähän tässä on myös saatu aikaiseksi